mitä erityisesti myöskin tässä on syytä pelätä on se että nyt luodaan selkeästi vyöryä kansallispuistojen laajemmallekin rakentamiselle

ei tarvitse kuin katsoa saanan kuvetta kansallismaisemaa niin voidaan kysyä sellaistako lappiako me haluamme mitä nyt tehdään

tältä osin on ehdottomasti tämä asia otettava nyt uudelleen osaksi hallituksen veroratkaisujen uudelleenarviointia

pitäisi nyt myöskin laajemmin ymmärtää että yksittäisen kunnan ja rakennustarkastajan varaan ei voida jättää kansallismaisemaa ja tämän tyyppisiä asioita vaan niiden pitää olla kaavoituksellisesti ja maankäytöllisesti kuntarajat ylittävässä arvioinnissa

että hallitus ryhtyy toimiin uusintarikollisuuden vähentämiseksi turvaamalla rangaistusajan suunnitelmien laatimisen riittävin resurssein ja panostamalla oikeuspoliittiseen tutkimukseen

kun viittasin siihen että mitään asiallista valmistelua ei tapahtunut niin esimerkiksi kaikki nämä siirtoviemäri ynnä muuta

varmaan luotetaan siihen että ed

hannes manninen kyllä valtiovarainvaliokunnassa sitten hoitaa vielä nämäkin rahat ja keskusta hallituksessa junailee nämä

että raideliikenteen toimintaedelly tyksiä ei huononneta ja että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin joilla voidaan seinäjoki oulu rata hanke toteuttaa yhtäjaksoisesti

puhemies

minusta on nyt hyvin tärkeää ainakin omasta näkökulmasta kun olen ollut maa ja metsätalousvaliokunnassa myös kansanedustaja aloitteiden kautta tekemässä kansallispuistolakeja teijoa ja montaa muuta viemässä läpi niin kuin muutama nytkin paikalla oleva edustaja täällä lukea eduskunnan pöytäkirjoihin tämän kansallispuiston perustamisen ensimmäinen pykälä sanatarkasti

ara vuokra asuntojen perusparannusjärjestelmä on uusittava siten että korkotukilainoituksen ehtoja parannetaan ja tuki sidotaan korjausten energiatehokkuuteen

sosialidemokraattien viime syksyn puheet kelpaavat ihan arvokkaiksi puheenvuoropohjiksi tänä päivänä monille näkyville poliitikoille myös hallitusrintaman suunnasta

että hallitus selvittää väliaikaisen ta kauksen ja määräaikaisen täytetakauksen käyttöönottoa asuntolainalle tilanteissa joissa omistusasujan tulotaso romahtaa esimerkiksi työttömyyden sairauden tai konkurssin vuoksi

niillä voi jossain määrin näköjään meidän mediatilanteessamme pärjätäkin

mutta hallituspuolueet ovat tehneet viime syksynä taloudellisen tilanteen katastrofin ja vakavan syöksyn jo näkyvissä ollessa vanhan kirjan mukaiset veroratkaisut

että hallitus tehostaa toimia harmaata taloutta vastaan riittävin viranomaisresurssein ja antaa esitykset ulkomaisten lähetettyjen työntekijöiden verovastuun toteuttamisesta ja verohallinnon oikeudesta tehdä vertailutietotarkastuksia luottolaitoksissa

nyt ne maksatetaan pienituloisilla ja sosiaalisesti epäoikeudenmukaisella tavalla ja tämän hallituksen ajelehtimisella tulee olemaan sosiaalisen turvallisuuden ja sisäisen turvallisuuden kannalta erittäin kallis hinta

luonnonsuojelulain mukaan kansallispuiston rakentaminen on lähtökohtaisesti kielletty ja edelleen kansallispuiston perustamislain mukaan joka mainittiin

kun tässä on aikaisempia puheenvuoroja kuunnellut on tullut käsitys että tässä vakavassa taloustilanteessa jossa maa järisee me olemme poistamassa suomen lasten pahinta ongelmaa

tämä valtioneuvoston ja eduskunnan ajankäyttö tässä ykköshaasteeksi nostetussa asiassa on kieltämättä vähän ihmetyttänyt

näistä sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä olisi halunnut käydä vastuullisesti keskustelua tässä kiristyvässä ja yhäti tänä vuonna heikentyvässä talous ja työllisyystilanteessa

minusta on kyllä syytä arvostaa kunkin erilaista vakaumusta ja lähestymistapaa tässä asiassa ja myös erilaisia perhekäsityksiä mutta on syytä tuoda esille ja haluan myöskin pöytäkirjaan kirjauttaa että edellisessä hallituksessa kun valtioneuvostossa käsiteltiin hedelmöityshoitolakia parisuhteessa olevien naisten osalta vastustin sitä ja äänestin esitystä vastaan niin valtioneuvostossa kuin myös täällä salissa koska selvästi kävi ilmi sen valtioneuvoston käsittelyn aikana se mikä nytkin on tähän kokonaisuuteen selkeästi kätketty ja kytketty että tavoitteena on esimerkiksi homoparien ulkopuolinen adoptio

hallitus ei pitänyt tätä tilannetta keskustelun ja parlamentaarisen arvon mukaisella tavalla tärkeänä vaan on loistanut poissaolollaan

täten haluan että pöytäkirjaan saadaan kirjattua ja tällä tavalla myöskin kansalaisten nähtäviksi nämä meidän lausumamme joita hallitus ei ole katsonut tarpeelliseksi tulla edes kommentoidaan

maankäyttö ja rakennuslain mukaan rakentamisen on oltava sopivaa maisemalliselta kannalta eikä se saa vaikeuttaa erityisten luonnon tai kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä

en tiedä tiedetäänkö miten vakavalla tavalla haetaan myöskin varmasti jo kansainvälistäkin kiinnostusta tähän hallituksen esitykseen ja minusta on kyllä syytä myöskin tältä osin varmistaa että myöskin euroopan unionin osalta tämä asia tullaan arvioimaan

se on aivan selkeä asia

tässä suhteessa voin toimia johdonmukaisesti edellisen valtioneuvoston jäsenyyteni lailla ja tulen äänestämään myöskin tämän mukaisesti tämän lain käsittelyssä

tässä oli etukäteen tosiaan pelkona se että ympäristöministeriö jättäisi natura ja ympäristövaikutusten arvioinnin pois esityksestään mainiten vain jotain ylimalkaista mahdollisista haittavaikutuksista niiden merkitystä vähätellen

kuten täällä valiokunnan puheenjohtajakin on todennut niin kyllähän tässä nimenomaan tällä tavalla toimitaan

hallituspuolueet ovat runttaamassa tämän lakiesityksen läpi ja ilmeisesti tästä kaikesta on pääteltävissä että kaavoitusvaiheessa nojaudutaan sitten eduskunnan päätökseen

arvoisa puhemies

on todella näin että jos meillä sovelletaan liberaaleinta vapaamielisintä tulkintaa ja löysintä tulkintaa se on väärä vetovoima ja signaalitekijä niin kuin nyt selvästi on näkynyt

mutta sanon myös sen että käsivarren lappia oikeana lappina ainoana lappina henkilökohtaisesti pitävänä ihmisenä pidän tätä kyllä lyhytnäköisenä myöskin lapin matkailun kehittämisen näkökulmasta

on erittäin tärkeää että edustaja hemmilä otti tämän asian esille koska olen erittäin huolissani seurannut myös valtiovarainvaliokunnan hallinto ja turvallisuusjaostossa sitä että poliisin ylijohto ei osaa antaa edes selkeitä tilastoja siitä mikä on vuotuinen valmistuvien mutta ennen kaikkea eläköityvien määrä

kyllä erityisesti tämä länsi lapin tunturimaasto vetää jatkossakin nimenomaan erämaaluonteisuudellaan

se vaikutti selvästi vähentävästi

totta kai eläkelainsäädännön muutokset hivenen vaikuttavat mutta se on melko tarkkaan edelleen arvioitavissa

niitä pitää siellä kehittää ja ei pidä samaa mallia joka kunnan ja rakennustarkastajan kautta tunkea meidän arkaan tunturimaastoon

onhan tämä nurja tilanne että voidaan palauttaa jopa irakiin ja afganistaniin mutta eussa ei voida palauttaa euroopan unionin jäsenmaahan

lisäksi nykyinen yrittäjä lapland hotels on käsittääkseni hankkiessaan maa alueiden vuokrasopimukset ja rakennukset hallintaansa tiennyt kansallispuistolain säännökset lisärakentamisen rajoituksista tai on ainakin pitänyt tietää

pitäisi ehdottomasti varmistaa että metsähallituksella olisi paremmat taloudelliset edellytykset nimenomaan näihin jokamiehen ja myöskin lapin luonnon hyötykäyttömahdollisuuksiin ja tässäkin tapauksessa yhteiskunnallisesti merkittävä historiallisen hotellikiinteistön säilyttäminen tuleville sukupolville kansallismaisemassa olisi varmasti ollut myös mahdollista metsähallituksen suunnittelun ja jopa hotelliin liittyvän toteutuksen hakemisen kautta

pidän todella vakavana tätä kansallispuistolainsäädännön ja kaikkien peruslukkojen murtamisen kannalta vakavan esityksen viemistä valiokunnan läpi

uskon ja toivon että kaikki mahdollinen tämän päätöksen korjaamiseen kaikilla mahdollisilla tasoilla vielä käytetään

hallitusohjelman mukaisesti on tärkeätä että hallitus kuten sosialidemokraatitkin tukee ministeri ihalaisen toimintaa että hallitus arvioi tuotteiden pääsyä kauppaan ja jakelua myönteisesti ja kaupan ja jalostuksen määräävää roolia vähennetään

on myös tärkeätä että nyt tässä vaikeassa tilanteessa otetaan esille hallitusohjelman muita painotuksia kuten tukien suuntaaminen aitoon aktiivituotantoon

kyllä meidän on työvaltaisen maatalouden maitotalouden osalta seurattava nuorten viljelijöiden ja aktiivitilojen kannattavuuden kehitystä vakavalla tavalla tässä tilanteessa juuri jaksamiseenkin liittyen

maatilatalouden kehittämisrahaston osalta olisi kyllä nyt vihdoin tämän hallituksen avattava koko makeran toimivuusrakenne ja asema nykymuotoisena investointi ja rahoituskanavana

tätähän on aikaisemmin keskustan hallituksen ollessa aina varjeltu että tähän ei ole puututtu mutta nyt pitäisi käydä läpi miten rahoitusta suunnataan ja mitkä ovat ne vaikuttavuudet

tässä on ollut viime vuosien aikana tapana että kaikki maahanmuutto ja turvapaikkapolitiikan kriittiset puheenvuorot on ikään kuin omittu perussuomalaisille

erittäin vaikea ongelma on tänä päivänä nuorten viljelijöiden lisämaan saanti ja sen takia pitäisi nimenomaan paineita omistukseen kasvattaa millä olisi vaikutus pysyvään tila ja rakennekehitykseen

tässä on valitettavasti nähtävissä nyt samanlaista käyttäytymistä kuin kotimaisessa mtkn johtamassa maatalouspolitiikassa keskustajohtoisessa valitettavasti on

tuetaan luopujia ekstrabonusajattelulla ja nuorten tilojaan kehittävien asemaan ei paneuduta riittävästi

hallitusohjelmassa nimittäin korostetaan nimenomaan lähiruuan jalostuksen ja markkinoinnin lisäämistä elikkä tuodaan jalostusta lähemmäs tuotantoa

nyt pitäisi todella paneutua siihen millä tavalla tuetaan nuorten tuottajien lisämaata edullista lisämaata eikä niin että eu tukien annetaan kapitalisoitua tähän vuokramaahan ja että tuetaan näennäisviljelyä jopa mieluummin kuin aktiiviviljelyä

tämä on meidän maaseudun ja maatalouden selviytymisessä ehdoton ainoa vaihtoehto päästä bulkkituotannosta eroon ja erikoistuotteilla ja lähiruualla mennä eteenpäin

silloin pitää myöskin byrokratiaa purkaa niin kuin maa ja metsätalousvaliokunta on edellyttänyt pienteurastamoiden ynnä muiden toimintaedellytyksiä tosiaan edistää ja tältä osin minä kyllä vetoan myöskin ministeriin että tässä on nyt se todellinen haaste

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

täällä on aivan oikein todettu että säätelemättömät valvomattomat finanssimarkkinat ja kapitalistinen järjestelmä vaativat vihdoin säätelyä ja selkeitä pelisääntöjä

siis kansallispuistolainsäädäntö ja meidän arvokkaiden maisema alueidemme suojelulainsäädäntökin on vain lainsäädäntöä siinä ei ole mitään pysyvää arvoa keskustan näkökulmasta

nähtävissä on ennen muuta niin sanotuksi kvartaalitaloudeksi kutsutun elinkeinoelämän virtausten voimistuminen eli lyhytjännitteisen omistajaintressin esiin tunkeutuminen

osin se kertonee tietotaidon talouden mukanaan tuomasta kaivatustakin dynamiikasta mutta ennen kaikkea yritystoiminnan sosiaalisen koodin muutoksesta moraalin rakoilusta ja yritysjohdon ahneudesta jolle ei löydy mitään markkinataloudellisia perusteita

tämä kaikki on teidän käsityksenne mukaan todella muutettavissa ja se vyöry kansallispuistolainsäädännön osalta on tietysti jos teidän valtanne jatkuu vaan kasvamassa

juuri kun markkinatalouden merkitystä on korostettu modernissa yhteiskuntapolitiikassa niin sen itsekuri pettää ja sen etiikka yskii huolestuttavalla tavalla

lyhyesti tähän hallituksen esitykseen josta todella puuttui siihen sopimukseen esitettyjen maiden joukosta espanjan kuningaskunta

ovatko he niitä jotka nyt erosivat valtiovarainministerin talousneuvostosta joukkoirtisanoutumisella muutama päivä sitten vai mitä asiantuntijoita tässä tarkoitetaan

kun viitataan tämän tilanteen hallinnan hankaluuksiin ja hallituksen valmisteluihin niin hallituspuolueen soturit kyllä eduskunnassa ovat olleet ehkä paavia paavillisempia tältä osin kannanotoissaan

otan kaksi asiaa vain tähän liittyen

ilmeni että ei mitään että ruotsin ja tanskan kanssa olisi pitänyt yhdessä sitten jatkossa selvittää ei suomi erikseen selvitäkään

puhemies

niin yritimme saada tämän perustuslakivaliokuntaan aikaisemmin ja meille ei ole riittänyt se että hallitus arvioi näin merkittävien eduskunnan budjettivaltaa koskevien asioiden perustuslainmukaisuuden vaan eduskunnassa se pitää arvioida

paateron ja ed

täällä on nyt käynyt selvästi myöskin ilmeiseksi että nämä meidän lausumat ja ehdot eivät ole täyttymässä

valtiovarainministeri käy ecofinissä kertomassa ja opettamassa mitenkä eussa pitäisi rahamarkkinoiden valvontaa parantaa mutta meillä on oma takapiha erittäin huonossa kunnossa

mielestäni tänään täältäkin paikalta käyttämieni puheenvuorojeni pohjalta ei siis liene vaikea arvata ja tehdä johtopäätöstä että tulen äänestämään hallituksen

sosialidemokraatit edellyttivät silloin budjetin käsittelynkin yhteydessä ja näiden tukien aikaisemmassa käsittelyssä että finanssivalvonnan määrällisiä ja laadullisia voimavaroja pitää pikaisesti parantaa